se mitä pääministeri puhui tulevista päätöksistä koskien pankkisektorin valvontaa mutta myös jäsenvaltioiden budjettien valvontaa on mielestäni tämän linjan mukaista

kun eduskunnassa käsiteltiin edellinen kansalaisaloite ja sitä ennen eduskuntaryhmiltä pyydettiin kantoja ja näkemyksiä tähän käsittelyyn niin sekä tässä edellisessä keskustelussa että näissä eduskuntaryhmän kannoissa ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä että valiokuntien tulee ottaa tämä käsittely tosissaan kirjoittaa mietintö ja saattaa tämä asia kaikkien kansanedustajien käsiteltäväksi

euroopan on noustava tästä suosta

ymmärsin että pääministeri on käynyt erittäin tärkeitä keskusteluja euroopan tasolla näistä asioista ja arvostaisin kovasti että vielä tästä kuulisimme tänään jotain lisää koska me tarvitsemme luottamusta kontrollia mutta me tarvitsemme myös näkymiä ulos tästä kierteestä jossa kasvu ei ole kestävää eikä välillä kasvua ole riittävästi ollenkaan

ja se olisi mielestäni tällä kertaa poikkeuksellisen tärkeätä koska näin suuri joukko kansalaisia on näin nopeasti lähtenyt liikkeelle

ryhmämme johtaja puhui hyvin ulkopolitiikan johtajan taidoillansa ja allekirjoitan sen kaiken joten keskityn vain kahteen seikkaan

siviilikriisinhallintaan jossa edellä edustaja wallinheimokin puhui viisaita sekä sitten mahdollisesti siihen tilanteeseen kun täällä molemmat ministerit mutta myös monet salissa puhujat ovat viitanneet siihen että asiat eivät välttämättä tule menemään hyvin esimerkiksi naisten oikeuksien kannalta

täällä on kerrottu karmaisevia esimerkkejä niitä esimerkkejä löytyy amnestyn sivuilta vielä paljon lisää myös kansainvälisten naisjärjestöjen sivuilta mutta on olemassa myös mahdollisuus mihin täälläkin on moneen kertaan viitattu että sillä että sieltä vetäydytään saattaa olla että tilanne heikkenee vielä entisestään ja puheeni toinen osa koskee silloin suomen vastuita pakolaispolitiikassa tässä niin sanotussa worst case scenariossa pahimman mahdollisen tilanteessa

presidentti ahtisaari on kuuluisassa nobel gaalan puheessaan hyvin kuvannut sitä mitä maailma tarvitsee rauhantyössä ehkä tällä hetkellä kaikkein eniten

suomen rooli tällä saralla voisi presidentti ahtisaaren mukaan olla huomattavasti nykyistä suurempi tulisikin olla ja silloin kun me puhumme siviilikriisinhallinnasta ja vertaamme suomea muihin pohjoismaihin tai erityisesti norjaan ja kanadaan on ilmiselvää että meidän panoksemme ovat liian vähäisiä

ulkoministeri tuomioja kuvaili sangen selkeästi ja kiitos siitä länsimaisen demokratian vakiintuneen demokratian tavan tehdä näitä asioita informoida eduskuntaa

puolustusvaliokunnan jäsenenä kiitän myös puolustusministeriä siitä miten meitä on hyvin informoitu ja on tärkeätä että tuomioja lupasi informoida koko eduskuntaa

ne ovat hyvin vaatimattomia joskin sitten yksittäisissä erittäin tärkeissä paikoissa niin kuin edustaja wallinheimo kuvaili muun muassa poliisien roolia pääkaupungissa kabulissa erittäin arvostettuja ja hienoja

normaali länsimainen demokratia käy myös kun se vaaleihin lähestyy aivan kiihkotonta mutta faktoihin pohjautuvaa ja varsinkin tässä kansalaisia pelottavassa tilanteessa välttämätöntä keskustelua jota hallitus käsittääkseni tuomiojan johdolla valmistelee

mutta jos verrataan muihin pohjoismaihin tai kanadaan jotka ovat ehkä semmoiset verrokkiryhmät meidän siviilikriisinhallinnassamme loistaa poissaolollaan se valtava tuomarien yliopisto opettajien syyttäjien poliisien rooli mikä siviilikriisinhallinnassa silloin kun perusoikeuksia juurrutetaan maahan tarvitaan

tammikuussa saamme selvityksen kansalle meidän nykyisistä liittoutumistamme niiden kehityksestä suomalaisesta turvallisuustilanteesta

tämä ei ole kriisin alla linjan muuttamista vaan on normaalia demokraattista maan toimintaa että myös meidän liittoutumiemme muutoksista mahdollisista uusista jäsenyyksistä keskustellaan ennen vaaleja niin että kansalaisilla on tiedot siitä mihin meidän turvallisuutemme jatkossa perustuu

pekka haavisto kertoi raiskauksen uhrista rikoksen uhrista joka oli siis siksi että hänet oli raiskattu vaarassa joutua pitkäksi aikaa vankilaan koska hän onkin mukamas se syyllinen ja hänet vapautettaisiin sillä ehdolla että hän suostuu menemään naimisiin raiskaajansa kanssa muuten hän on siis se rikollinen

eduskunta saa ennen joulua vaalilain muutosesityksen hallitukselta

tämmöisessä tilanteessa on aivan mahdotonta kuvitella että yksittäinen suomalainen tuomari olisi antamassa vaikka pidätysneuvoja jos maan peruslainsäädäntö on monilta osin kansainvälisten sopimusten ihmisoikeuksien vastainen

ajatus että tämä entistä harvempi joukko alkaisi valita sen joukon keitä tässä salissa on todennäköisesti vaikuttaisi äänestysprosentteihin erittäin väärään suuntaan

arvoisa herra puhemies

söderman viittasi koko siihen surulliseen tarinaan joka johti varmaankin myös kansalaisten itseymmärryksen kannalta järkyttävään tilanteeseen eli että kansainvälisissä arvioissa transparency internationalin osalta tipuimme klassiselta ensimmäiseltä tai jaetulta ensimmäiseltä sijalta jopa kuudenneksi

mutta jos käy niin että me emme onnistu muuttamaan näitä aivan dramaattisesti ihmisoikeuksia polkevia käytäntöjä jopa siis lainvoimaisten viranomaisten toimittamina tapahtuneita käytäntöjä puhumattakaan sitten näistä rikollisista hyökkäyksistä niin tulee olemaan tilanne jossa meillä on miljoonia naisia joita kohdellaan koko ajan joka jumalan sekunti väärin

eikö jokaisen puolueen pidä itse huolehtia kun asettaa kansalaisten valittavaksi ihmisiä että niistä ehdokkaista jokainen on puolueen mielestä niin hyvä että kelpaa tulla valituksi eikä tarvitse politbyroon järjestystä valita

sasi täällä luetteli vaalirahoituksesta ja nyt vielä tästä olemme jo nousseet takaisin lähes vanhalle paikallemme mutta emme vielä sinne ykköseksi

södermanin rakentavissa puheenvuoroissa oli erittäin tärkeä tämä ketjutuskielto johon myös pääministeri mielestäni jo aika hyvin vastasi

arvoisa rouva puhemies

näin ollen on myös tietysti selvää että työn ensimmäiselle paikalla pääsemiseksi täytyy jatkua seuraavallakin vaalikaudella mutta yllättävän nopeasti tämä korjausliike jo transparencyn näkökulmasta on käynnissä

ensi maanantaina strasbourgissa grecon kokouksessa pidän yhden pääpuheista ja tulen vielä tätä ketjun purkamista aukaisemaan enemmänkin

huumevalvonnan osalta eduskunnassa on käsittelyssä tavat joilla yhdyskuntapalveluksessa voidaan huumeasioita huomattavasti paremmin tarkkailla kuin tähän asti ja vankiloissa tällä henkilöstömäärällä suhteessa vankimäärään on merkittävä rooli siinä että huumeista jäädään kiinni ja myös uudet valvontakeinot

arvoisa herra puhemies

sinulla ei ole koskaan oikeutta ilman saattajaa liikkua talon ulkopuolella kun olet vähänkin isompi ja väkivallan uhka ja väkivallan käyttö on koko ajan läsnä

ajatus on että valtiontalouden tarkastusvirastoon ei tietenkään voi tulla kymmeniä uusia virkoja vaan etsimme tällä ilmoitusmenettelyllä ja puolueiden ja puolueiden kampanjoiden erittäin laajalla tarkemmalla kirjaamisella ja tarkastamisella tasapainoista ratkaisua joka on myös rahoitettavissa valtiontalouden tarkastusviraston resursseissa

tässä vaiheessa ehkä enää vain tähän pääministerin rooliin monipuoluetodellisuudessa kun täällä sanottiin siitä että suomessa äänestäjät valitsevat näin monia puolueita

silloin mielestäni suomen pitää jos tämä tilanne pahenee muuttaa pakolaispolitiikkaansa niin että silloin ymmärretään että afganistanissa jo pelkkä naiseus on syy paeta ja silloin täytyy saada suojaa

kysymyksiä siitä miten ilmoitus täytetään mitä pitää ilmoittaa tuli poikkeuksellisen vähän ja kerätyn palautteen perusteella pääsääntöisesti ehdokkailla ei ole ollut vaikeuksia tietää mitä pitää ilmoittaa

matti joutsen oikeusministeriön keskeinen virkamies meidän kv yksikkömme johtaja todellakin oli virkavapaalla ja todellisuudessa meidän henkilöstöresurssimme ovat niin tiukat että on totta että odotimme sitä että paras mahdollinen mies tulee takaisin suomeen emmekä ryhtyneet kuukaudeksi tai puoleksitoista nimittämään toista siihen tilalle

kun ed

arvoisa herra puhemies

tiura täällä aikaisemmin puhui näistä maailmalla olevista uusista keinoista myös toisenkaltaisilla laitteilla muun muassa läpi ihon voidaan tarkkailla mitä aineita on onko alkoholipitoisuutta tai sopimattomia aineita niin näitä parhaillaan opiskellaan ja tutkitaan ja mietitään myös suomeen tulevaksi

pääsääntöisesti mainittu pykälä on hyvin selkeä ja melkein kaikki kampanjat noudattavat kuitenkin sillä tavalla ennustettuja tyypillisiä kampanjamenoja että kysymys on ilmoituksista kysymys on tilaisuuksien järjestämisestä kysymys on kestityksestä ja sitten sinne jää joitakin asioita jotka osittain liittyvät vaalipiiriin ja hyvin erilaisiin maantieteellisiin kokoihin niin kuin täällä moneen kertaan mainittu kuljetus

aiemmin edellisessä vaiheessa afganistanin kriisiä oli tilanne jossa suomikin oli mukana niiden maiden joukossa jotka lähettivät yhdysupseereita afganistanin rajoille ja kansainvälisille lentokentille katsomaan ettei kukaan vahingossa väärillä papereilla pääse tänne hienoon suomeen

arhinmäki kuvaili että pääministeri sen jälkeen pystyisi runnomaan neljä vuotta kaikkea niin että se monipuoluehallitus niin kuin hiljaisena yhtiömiehenä hyväksyisi niin minä luulen että ed

sirnö kehotti muitakin ministereitä toimimaan samalla tavalla

hän on johtanut korruptionvastaista verkostoa ja kun meillä kävivät nyt maaraportoijat yksta katsomassa korruptionvastaista toimintaa heidän välittömät reaktionsa olivat kolmenlaisia

käsitykseni mukaan kaikki ministerit ovat koko ajan toimineet samalla tavalla eli tämän kaltaista ilmoitettavaa ei ole ei ainakaan itselläni ole ja tiedän sen tasan tarkkaan että ei ole

kiitoksia todella hyvästä keskustelusta

jos afgaaninainen onnistuu saamaan väärät paperit ja pakenemaan jos hänen toinen vaihtoehtonsa on muun muassa joko menettää henkensä tai saada happohyökkäys kasvoilleen niin silloin suomen ei kuulu epäillä ja kiinnittää huomiota niihin vääriin papereihin vaan suomen kuuluu kiinnittää huomiota siihen hätään ja antaa suojaa

ruotsin kokemuksia todella kannattaa katsoa

on päivänselvää että monipuoluehallituksen johtaja jos kuka joutuu koko ajan kuuntelemaan ja joutuu nimenomaan aina omiensa keskuudessa siihen paineeseen ja arvosteluun että hän hallituksen johtajana joutuu luopumaan puolueen omista tavoitteista

silloin kun on epäselvä tilanne itsellä sen suhteen että kun pummasin kyydin sieltä vaalitilaisuudesta toiselta ehdokkaalta samaa matkaa niin pitäisikö siitä ilmoittaa tämän tyyppisiä niin silloin varmaan kannattaa miettiä pari asiaa ensiksikin onko tämä merkittävä summa ja jos on niin silloin kannattaa miettiä vielä enemmän ja epäselvissä tilanteissa ennemmin ilmoittaa kuin jättää ilmoittamatta

toiseksi he odottivat kovasti että se mitä tänään hyväksymme tulee hyväksytyksi ja olen todella iloinen että nyt voimme sähköpostin laittaa että eduskunta on hyväksynyt kansanedustajien korruption osalta kiristykset

siitä että ministeri lehtomäki toimii esimerkillisesti ja ensimmäisen kerran koska hänelle on tullut tämmöinen tilanne eteen ei seuraa että muillakin olisi tällainen tilanne jos kerran sellaista tilannetta ei ole

kolmanneksi heillä oli rahanpesuun liittyviä huolia joittenka osalta yhteistyö finanssivalvonnan sisäministeriön ja oikeusministeriön osalta jatkuu yhä

tästä meillä on vaikka kuinka monta todistusta että pääministerin on löydettävä kaikkien hallituspuolueiden hyväksymiä linjauksia eikä hän voi ajaa vain oman puolueensa linjausta

on aika kiittää

mutta mitä lähempänä ja selvemmin ollaan sitä että toiminta on organisoitua osa omaa kampanjaa tai tukiryhmän toimintaa esimerkiksi kun ed

nyt sulkeutuu yksi ympyrä jonka itse asiassa edeltäjäni johannes koskinen jo yritti saada aikoinaan kuntoon mutta silloin eduskunta ei ollut asiaan vielä kypsä joten tavallaan teemme nyt jotakin sellaista mitä johannes koskinen aikoinaan jo yritti tehdä

täytyy muistaa että on erilaisia tilanteita joissa voi kokea että voi hyötyä tai voi syntyä haittaa

kuvatussa törkeässä häirinnässä jossa motiivi nyt on ollut ilmeisesti elinkeinon vastustaminen lainsäädäntö on kyllä ihan kotirauhan osalta kunnossa

pulliainen kertoi näistä kahvikassoista ja muista joissa on kysymys suunnitelmallisesta vakiintuneesta toiminnasta jonka varaan lasketaan ja jossa liikkuu rahaa niin sitä selvemmin on varmoilla vesillä kun ilmoittaa

se voi olla hyvin moninainen ja täysin suljettuhan se lista ei ole koskaan

eduskuntaryhmät toivoivat että tämä valmistellaan eduskuntaryhmien kaikkien siis myös oppositioryhmien kanssa ja näin tapahtui

jos on metelöity aiheutettu häiriötä kotirauhan piirissä se on kotirauhan rikkomista

hiltunen kertoi esteellisyys sinänsä on aina ja jokaisen valtioneuvoston jäsenen tietenkin tästä näkökulmasta täytyy olla ja hän on tietoinen lähipiirinsä erilaisista tilanteista

myös jos on semmoinen tilanne jossa itse ei ole ollut alun perin aktiivinen mutta on suostunut johonkin yhteisilmoitukseen niin kyllä silloin on selkeintä ilmoittaa se laskennallinen arvo

siitä kiitos kaikille eduskuntaryhmille ja lopuksi lakivaliokunnalle joka on tehnyt tässä loistavaa työtä heti syksyllä kun pääsivät asiantuntijoita kuulemaan

mutta se on kyllä aivan eri asia kuin se että politiikan puhdistaminen vaatisi sitä että ihmisellä joka lähtee politiikkaan mukaan pitää olla koko suvun lupa ilmoittaa suvun kaikki omistukset

itse esimerkiksi tein niin kun meillä alueyhdistykset helsingissä julkaisivat omien jäsentensä ilmoituksia niin että alueyhdistys sitten länsi helsingin vihreät maksoi mainoksen että laskin siitä sen laskennallisen osuuden mitä se mainos maksoi koska olin antanut luvan siihen ilmoitukseen vaikka se ei ollut osa omaa aktiivista kampanjaani ollenkaan

nyt varmaan olemme kuitenkin selvästi paremmalla polulla kuin oli se lähtötilanne jota ed

miten ihmeessä vain alas ja ylöspäin

esteellisyys voi hyvin voimakkaasti syntyä esimerkiksi sisareen tai veljeen

sitten toiseen seikkaan tähän että tässä vaiheessa ei ole vielä ja ne ovat kyllä oikeasti juridisia ongelmia koko maassa määrättynä lakiin kirjattua kampanjakattoa

ruotsissa on hyvä esimerkki vaalirahoitusjärjestelmästä jota kansainvälisesti pidetään erittäin toimivana avoimena ja josta ei ole pykälän pykälää vaan jossa puolueet ovat sopineet ja noudattavat keskinäisiä sopimuksiaan

kyllä minä näkisin nyt että tämän kampanjakaton myötä ja myös kun lakiinkin kuitenkin tulee suora mahdollisuus ja valtiontalouden tarkastusviraston sivuille automaattisesti saa etukäteen äänestäjilleen näyttää tiedossa olevat kulut ja lahjoitukset jo ennen vaaleja vastuu siirtyy osittain sitten kaikille niille jotka näitä kannattavat ja sitten myös vapaaehtoisesti niihin sitoutuvat

omalta osaltani voin sanoa että aivan varmasti molempiin asioihin tulen etukäteen sitoutumaan sekä siihen kampanjakattoon joka vaalipiirissä sovitaan että ilman muuta etukäteen käyttämään tätä virallista sivustoa

tähän asti ne on pitänyt ilmoittaa omilla sivuillaan minkä itsekin olen tehnyt mutta nyt siis jatkossa ilmoitetaan virallisella valtiontalouden tarkastusviraston tuottamalla pohjalla ja jo julkisesti etukäteen

nyt muutetaan pykälää joka koskee kotirauhaa joka on yksi rikoslainsäädännön vanhimpia jo keskiajalla itse asiassa on turvattu rauha piiri

olemme siis ministeri risikon kanssa löytäneet molemmilta riittävän rahoituksen ja tulemme yksityiskohdat siinä vaiheessa kun ministeri risikon puolen budjettilaki on valmis kertomaan yhdessä mutta tarkoitus on siis viimeinkin käsitellä näitä lapsia lastensuojelun näkökulmasta ja vasta sitten toissijaisesti on kysymys siitä että heidän vanhemmistaan toinen suorittaa myös vankeusrangaistustaan ja tämä uudistus ja sille rahoitus on löytynyt nyt

sen sijaan huomattiin että siinä valtioneuvostolaissa on jota ei siis valmistele oikeusministeri eikä ministeri brax ja sen takia ministeri brax ei valota sitä enempää

tämän tradition sisällä ovat nyt teknologiat muuttuneet niin että korkein oikeus katsoi että perinteisellä puhelimella häiritään mutta tekstiviesteillä ei ja nyt muutetaan se kohta

vastasin teille sen mikä minulla on tieto

hallituksen esityksen perusteluista käy hyvin selville että on erikseen tarvetta se vaatii ihan pitkäaikaista valmistelua työryhmää tai komiteaa miettiä muunkin häirinnän osalta lainsäädäntötoimia mutta ne eivät liity kotirauhaan

seurujärvi palasivat vielä tähän ilo asiaan

minä sanoin tämän jo äsken ja toistan uudelleen ja tämä vastaus on itse asiassa käsittääkseni aika tyhjentävä tältä osin mutta toistetaan se niin monta kertaa kuin tarvitsee

ehkä ed

vastaus ei ole että me muutamme klassisen jo keskiajalta kotoisin olevan kotirauhan joksikin toiseksi vaan vastaus on se että suomi niin kuin muutkin länsimaat miettii häirintää kiusaamista ihan omana juridisena ongelmanaan ja tässä asiassa kaikissa länsimaissa on samankaltaista hapuilevaa tieteellistä pohdintaa mutta se on sitten todellakin pitkällisen työn takana että semmoinen juridinen instrumentti löytyy joka olisi vielä pidemmälle menevä kuin nykyään sitten nämä lähestymiskieltoasiat

se tarkoittaa silloin sitä että vaikka vielä ei ole yksimielisyyttä siitä että ratifioidaan niin on yksimielisyys siitä että sen sopimuksen sisältö kaikilta osin täytetään ja se tarkoittaa silloin sitä ja se löytyy täältä mietinnöstäkin yksiselitteisesti että muun muassa nämä oikeudet maahan saamelaisten oikeudet kielellisessä kulttuurissa ja oikeudet myös poronhoidon osalta tullaan ratkaisemaan niillä kriteereillä että ne täyttävät ilon sopimuksen

lähestymiskiellon osalta sen sijaan meillä oikeusministeriössä on valmisteilla uusi tehokkaampi muoto sen valvontaan niin että kun me saamme elektronisen valvonnan osalle vankeja niin samassa yhteydessä tai hyvin pian saadaan myös entistä tarkemmin valvottu lähestymiskieltomahdollisuus niin että tuomioistuin tuomitsisikin poikkeuksellisesti elektronisesti valvotun lähestymiskiellon rikkomisen

hallitus ei siis miltään osin ole tehnyt päätöstä että se joltain osin välttäisi noudattamasta ilon sopimusta vaan päinvastoin sitoutuu kaikilta osin sisällöllisesti sen täyttämään

se mikä tässä koko puntassa ja ihmisoikeusselonteossa on ehkä kuitenkin sitovinta ja parasta on se että hallitus on nyt sitoutunut tähän kielen elvytysohjelmaan ja se tarkoittaa sitä että varsinkin vastuuministeriö ja opetusministeriö on hallituksen päätöksellä sitoutettu tähän kokonaisvaltaiseen kaikkien mainitsemienne kielten osalta kunnon pitkäjänteiseen toimintaan ja elvyttämiseen

arvoisa herra puhemies

todellakin hallituksen esityksessä jo päädyttiin esittämään ja lakivaliokunta kyllä mietinnössään siihen yhtyy että nyt eduskunta tämän jälkeen omissa toimissaan parantaa sidonnaisuusilmoituksia myös mahdollisesti harkitsee lobbarirekisteriä ja sitä kautta ennalta ehkäisee korruptiota ja epäasiallisia vaikuttamissuhteita

me elämme viimeisiä hetkiä tässä asiassa ja tältä osin todellakin ollaan niin sitovissa lupauksissa että voidaan puhua jo toimintaohjelman kaltaisesta lupauksesta samalla tavalla kuin sitten tämän ihmisoikeusinstituution osalta

ja ponsi velvoittaa etsimään vielä kerran semmoista ratkaisua joka asiantuntijakuulemisissa menisi sitten läpi tarkkarajaisuuden osalta

ville niinistön pohdintoihin

on selvää että niissä ongelmissa joita mainitsitte ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja siinä että tulisi vielä enemmän näitä sitovia lupauksia mitkä nyt onneksi saamen kielen osalta voidaan antaa tarvitaan sitä keskustan ryhmänkin peräänkuuluttamaa kansallista toimintaohjelmaa

oikeusministeri ei saa keskeneräisistä tutkinnoista puhua ja sen takia joudun olemaan hiljaa vaikka mieli tekisi vastata siihen onko jo kriminalisoitu sen kaltaisia toimia mistä ed

arvoisa herra puhemies

kiitoksia ministeri henrikssonille hyvästä hallituksen esityksen esittelystä ja sen sisällöltään selkeästä ja rauhallisesta esityksestä

mutta kerrattakoon nyt vielä kun ilmassa on ollut muun muassa väitteitä että jos epäasiallista vaikuttamista ei kriminalisoida niin edustajan vaalipäällikkö voitaisiin lahjoa kun tarkoituksena on lahjoa edustaja

mutta se tarkoittaa sitä jo että silloin siihen toimintaohjelmaan pitää sitoutua hallitusohjelmassa ja silloin se tarkoittaa myös ja nyt lyhyt vastaus ed

paljastavaa on myös että näiden uskomattomien puheiden mukaan täällä tänään perussuomalaisten ja vasenryhmän jos meni oikein edustaja mustajärven osalta se tapa ja se juridinen perusta millä tavalla suomi on liittynyt euhun ja miten se jos se jostain syystä joskus haluaisi erota siitä eroaa muuttuisi tässä perustuslain yhteydessä

rauhalalle myös tästä vanhustenhuollosta että sovitaan semmoisesta mekanismista että ihmisoikeuksien puolelta raportoiva oikeusministeri tai jatkossa vaikka joku ministerityöryhmä sitten voi näissä kaikista tärkeimmissä ihmisoikeuskysymyksissä myös ikään kuin mennä toisten ministeriöiden tontille vaikka yhteistyössä ja arvioida sitä vielä pidemmälle

on myös muistettava ja nyt en ota kantaa mihinkään tapaukseen että suomessa meillä on muun muassa hyvin tiukka kirjanpito konkurssilainsäädäntö ja näin ollen myös silloin jos siis jos toiminnan taustalla on jotakin talousrikollista meidän lainsäädäntömme on kunnossa

se mitä nyt tehdään on se että hyvin rehellisesti kuvataan ongelmat ja se mitä eri kansainväliset tai kotimaiset laillisuus ja ihmisoikeusvalvojat ovat asiasta sanoneet mutta vasta toimintaohjelma olisi semmoinen metodi jolla hallitus kertoisi sitten jo myös sitovasti vielä syvemmälle menevistä tekijöistä

ja sitten jos löytyy ja ponsi velvoittaa oikeusministeriön sitä vielä etsimään jokin aukko koko tässä kentässä joka olisi kirjoitettavissa tämän epäasiallisen vaikuttamisen tunnusmerkistöön niin se tehdään

luulen että nytkin kun tämä esitys lähetetään perustuslakivaliokuntaan tilanne säilyy samana

mutta ihan kun itse kuuntelin ministeri risikkoa uskon että hän on kyllä pätevä ja oikeilla teillä arvioimaan mitä seuraavaksi tarvitaan tässä vanhusasiassa

jään innolla odottamaan nimeättekö te asiantuntijoiksi perustuslakivaliokuntaan sen kaltaisia asiantuntijoita jotka vahvistavat tämän teidän väitteenne joka siis ei pidä paikkaansa

söderman silloin kun oli keskeinen itse asiassa aivan tärkeimpiä neuvottelijoita siinä eduskuntaryhmien välisessä neuvottelussa kuuli tällaisesta ja silloin pyysinkin että koeta kirjoittaa ja niin sitten lakiesityksenä kirjoitittekin yhden version teemasta

selvästi sitovampaa normistoa

sen on tutkinut perustuslakivaliokunta se sisältyy hallituksen esitykseen ja ministeri henriksson hyvin selkeästi omassa esittelypuheenvuorossaan vahvisti tämän

sitten ed

toistaiseksi niitä toisenlaisia asiantuntijoita ei ole löytynyt mutta vihjeitä sellaisista rikosoi keuden asiantuntijoista joidenka mielestä tarkkarajaisuutta voitaisiin tässä tilanteessa tulkita jotenkin toistepäin otetaan vastaan

on mielenkiintoista että meillä suomessa nyt kaiken tämän sivistyksen ja pisa tutkimusten monimuotoisen tietotulvan keskellä on siirrytty politiikassa entistä enemmän traditioon jossa otetaan väite joka on riittävän vahva yksinkertainen ja vaikka se kumottaisiin kuinka monta kertaa sitä vaan toistetaan ja toistetaan